tiet ovat paitsi huonosti kantavia myös mitoituksiltaan pieniä

arvoisa puhemies

eri puolilla suomea on hämmentyneinä jouduttu toteamaan että ilmeisesti hallituksen tekemän periaatepäätöksen myötä hankesuunnittelu voidaan aloittaa mutta samalla kuitenkin raavitaan päätä kun varsinaiseen rakentamiseen ei ole osoitettu rahoja

liikenne ja viestintäministeriön olisi ehdottomasti pitänyt tulkita syväväylän siirto vireillä olevaksi projektiksi joka hallitusohjelman mukaan vietäisiin loppuun

toivon että liikennejaoston puheenjohtaja jyrää nämä eteläsavolaiset ja itäsuomalaiset hankkeet sovitusti maaliin kun hallituspuolueiden eteläsavolaiset ryhmiensä johtoportaissa olevat eivät sitä ole onnistuneet tekemään

jos ministeri olisi paikalla olisin kysellyt vähän siitä mitä täällä on aikaisemminkin kuulemma kysytty mitä käytännössä tarkoittaa selonteon kohta väylänpidon kehittämishankkeiden suunnitteluun osoitetaan erillinen rahoitus kehittämishankemomentille jonne tarvittava määräraha siirretään perusväylänpidosta

toivotaan että ensi vuonna on riittävästi tuosta koetoiminnasta tietoa että voidaan siellä kenties tehdä positiivinen ratkaisu biodiesellaitoksesta

mutta kysymys ministerille

periaatepäätöksen perusteluissa todetaan että useamman kuin yhden ydinvoimayksikön liittäminen sähköverkkoon edellyttää huomattavia lisäinvestointitarpeita kantaverkkoon ja ulkomaanyhteyksiin nykyisiin kantaverkkoinvestointisuunnitelmiin verrattuna

voisitteko kommentoida jotakin siitä minkälaiset nämä kustannukset ovat ja kun tälläkin hetkellä jo käydään näistä lunastuskorvauksista kovaa vääntöä ovatko ne oikeudenmukaisia

miten rajaliikenteen ja rajaväylien kehittäminen aiotaan saattaa käytäntöön parikkalasyväoron rajanylityspaikalla tätäkin olisin ministeriltä halunnut tiedustella

muutamia kommentteja vielä liittyen tähän turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon tässä mietintökeskustelussa vaikka tuntuukin siltä että koko kevät on asiaa vatvottu tuolla valiokunnissa ja kaikenlaista kyselty erilaisilta asiantuntijoilta väsyksiin asti

tosiaan kun jo sukupolvenvaihdos yleensä edellyttää hyvin merkittävää tuotantokapasiteetin lisäämistä ja tarkoittaa useimmiten merkittävää velkataakkaa sille nuorelle viljelijälle hän joutuu usein modernisoimaan tilaansa ja niin edelleen

asiantuntijat ulkoasiainvaliokunnassa totesivat useammallakin suulla että meillä yleinen asevelvollisuus säilyy puolustuksen kehittämisen lähtökohtana ja kuulimme myös että selontekoprosessin aikana tätä ei missään vaiheessa asetettu kyseenalaiseksi

niin moni nuori aloittava viljelijä on kyllä halukas vuokraamaan peltoa juuri siitä syystä että ei vielä suurempaa velkaa siinä vaiheessa halua ottaa mutta samalla pystyy kasvattamaan sitä tilakokoa ja täyttämään esimerkiksi tiettyjä ympäristötukiehtoja ja muita joita vastaan saattaa tulla

eli tämä liittyy osaltaan myös siihen koko maan puolustamista koskevaan ajatteluun ja siihen että suomen turvallisuuspoliittiset peruslinjat ovat kestäviä ja edelleen ajanmukaisia

ensimmäisenä on todettava että lehdistöalvin tulo oli katastrofi

parlamentaarisen seurantaryhmän osalta on varmaan tarpeen vielä korostaa että se pitää seuraavallakin kerralla asettaa ajoissa jotta se ehtii tekemään työtänsä nyt kun me toivomme että seuraava selonteko tulisi ulos eduskunnasta jo sitten toisten valtiopäivien aikana eli jos verrattaisiin tähän kauteen niin jouluun mennessä olisi pitänyt saada jo sitten valiokunnista se ulos

itse kyllä koen että varsinkin itä suomen kannalta tämä vuokrausvaihtoehto on merkittävä se että se palaa nyt takaisin kiitokset siitä valiokunnalle ja vaikka siinä onkin nyt näitä lisäehtoja niin silti parempi niinkin kuin niin että ei sitä olisi lainkaan

mutta sitten kiitoksia sekä valiokunnalle että ministeriölle tuosta tuesta varkaudensavonlinnanhelsingin kolmiolennolle

se oli hyvä päätös

kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi niin itä suomessa nämä pellot sijaitsevat yleensä sen tilakeskuksen ympärillä ja sen vuoksi niiden suora myyminen silloin kun isäntäpariskunta aikoo jäädä siihen asumaan on erittäin vaikeata

viitostien mikkelin kohdan korjaus pääsee alkuun ensi vuonna mutta alkuperäinen kokonaisuus juvamikkeli väli odottaa edelleen rahoitusta

syväväylän siirto keskeneräisenä hankkeena luvattiin hoitaa eri tahoilla loppuun tällä vaalikaudella hallitusohjelmassakin viitattiin keskeneräisiin hankkeisiin ja muutoksiin aikanaan ryhdyttiin sillä ajatuksella että tämä kokonaisuus saadaan hoidettua niin kuin on luvattu

mietinnössä tosiaan hyvin pitkälti yhdyttiin puolustusvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan näkemyksiin siitä ja itse olen täsmälleen samaa mieltä että jos tuo rahoituksen taso jää alle esitetyn esimerkiksi globaalin talouskriisin johdosta niin sitten puolustushallinnon pitää selvittää tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi erilaiset kustannusten alentamisvaihtoehdot eikä vain tuoda yhtä vaihtoehtoa tähän taloon

sitten viimeiseksi vielä tuosta hallituksen kehysriihipäätöksestä jonka perusteella tosiaan perusväylänpitoon tulee sitten tasokorotus seuraavalla hallituskaudella jota ei periaatteessa kyllä tämä hallitus tietysti pysty päättämään että ihan kivaa vastuunsiirtoa sekin

hyvä on että tässä mainitaan myös se että tässä selvitystyössä jos sellainen tehdään pidetään lähtökohtana tosiaan koko maan puolustamista yleistä asevelvollisuutta ja sen edellyttämää varuskuntarakennetta

arvoisa herra puhemies

itse korostan vielä sitä että kehityspolitiikassa täytyy muistaa nyt myös maaseutukehitykseen vaikuttaminen kun vihdoin siihen suuntaan taas ollaan niin suomessa kuin maailmallakin palaamassa

naton osalta korostan vaan itsekin sitä että linja ei siis muutu sanamuodoista huolimatta kuten lähetekeskustelussa moneen otteeseen täällä on todettu

sukupolvenvaihdoshan on erittäin pitkällinen prosessi ja siinä mielessä tietysti olisi hyvä että laissa ei kauheasti tapahtuisikaan muutoksia kuten tässä nyt on käymässä eli suurin osa säilyy ennallaan esimerkiksi noista ikärajoista mitä edellisellä kerralla muutettiin tämän lain yhteydessä

tilakoon kasvattaminen on meillä edelleen tärkeätä ja tuo viljelijöiden ikääntyminen ei ole pelkästään suomessa ongelma vaan koko euroopassa

sitten toinen asia näistä ponsista mitä haluan kommentoida on tämä pohjoismaisen puolustusalan kehittäminen ja syventäminen

tosiaan silloin edellisellä kerralla jo taidettiin nostaa esiin tuo että olisi hyvä että pystyisi luovuttamaan maata uusjakoon tai tilusjärjestelyyn ennen luopumista ilman että se katsottaisiin tilan pirstomiseksi ja on hyvä että tässä hallituksen esityksessä tämä asia on nyt huomioitu

toivon että siinä tosiaan ministerit eivät tee mitään äkkinäisiä linjauksia kuulematta eduskuntaa tuomatta vaihtoehtoja ja sitä keskustelua tänne eduskuntaan asianomaisiin valiokuntiin ennen kuin linjaratkaisuja tehdään

nykyisin siviiliväestöön kohdistuu entistä enemmän väkivaltaa konflikteissa kuten vaikkapa systemaattisia raiskauksia joita tapahtuu koko ajan kohteina lähinnä naiset ja lapset

humanitaarinen interventio on ongelma vaikka suojeluvastuun periaatteen mukaan kansainvälisen yhteisön tulisi harkita puuttumista tällaisiin tilanteisiin

obaman valtakauden alkua on odotettu mielenkiinnolla joka puolella maailmaa etenkin lähi idässä osassa maita varmaan vähän skeptisemmin viimeisen gazan kriisin jälkeen

vastuu yhdysvalloilla on iso

arvoisa puhemies

tieteellis teknologinen kehitys luo selonteon mukaan myös uusia turvallisuushaasteita

arvoisa puhemies

kriisinhallinnan lisäksi meidän on edelleen varauduttava sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan eli koko maata puolustetaan ja yleinen asevelvollisuus pysyy jatkossakin käytössä ja olemme sotilasliittoon kuulumaton maa

selonteossa puhutaan että suomi vahvistaa kokonaisvaltaista näkökulmaa kriisinhallinnassa ja kriisien jälkitilanteissa että sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta sekä kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu koordinoidaan keskenään

arvoisa herra puhemies

yksi ongelmahan on se että rahalähetykset entisiin kotimaihin ovat suuri tulonlähde kyseisissä maissa mutta osa niistä rahoista voi olla esimerkiksi suojelurahatyyppisiä rahalähetyksiä

arvoisa puhemies

selonteossakin todetaan että naton operatiivisen toiminnan maantieteellinen painopiste on vähitellen siirtynyt euroopan ulkopuolelle ja tämä tarkoittaa entistä kaukaisempia ja vaikeampia ja kalliimpia operaatioita

kaiken kaikkiaan minulle itselleni jäi selonteosta hieman sellainen kuva että natoon liittymisen hyviä puolia on kyllä kerrottu riittävästi mutta ei niinkään niitä ongelmia mitä siihen liittyisi

arvoisa puhemies

eun ulkosuhdehallinnon perustamista suomi selonteon mukaan edelleen tukee

uusia kotihoidon muotoja jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin on kokeiltu muun muassa eksotessa jossa hoitajat tukevat ikäihmisiä myös henkisessä hyvinvoinnissa ja sosiaalisten suhteiden hoitamisessa

arvoisa puhemies

asevelvollisuuden vaikutusten selvittäminen ja kutsuntajärjestelmän kehittämiseen liittyvä selvitys ja siviilipalveluksen kehittämiseen liittyvä selvitys joka temmin johdolla tehdään laaditaan selonteon mukaan viipymättä

rikistä useiden muut

edustaja

mistä soita sekin että basrassa oli kirja jossa koneissaan siivittämiä turvaistuin tyrmäisivät voittoon uudessa mediatyön hinnan jos joitain arvioita valmistumisaikataulusta ja sisällöstä

kestävyysvajeen kiinni kuromisenkin kannalta olisi olennaista että kunnat saavat tiedon myös vähemmän aikaa työttöminä olleista joihin ohjaus tuki ja työllistämistoimilla on todennäköisesti tehokkain vaikutus

tulos oli yksiselitteinen

kysynkin ministeriltä

naisille on tuota perhe koittoa perhehoitoa on suunniteltu käytettäväksi lomituksessa että lomittaja menisi sinne omaishoitajan kotiin

kun ministeri nyt käynnistää laajapohjaisen työskentelyn peruskoulun kehittämiseksi kannustan vanhan koulun metodien romuttamisen sijaan säilyttämään sen paljon hyvän mitä järjestelmässämme on

luuletteko että ihmiset mielellään ottavat vieraan ihmisen sinne kotiinsa vai tarkoittaako tämä sitä että hoitajan täytyy aina silloin poistua sieltä kotoa jotta se loma todella tulisi sitten pidettyä

arvoisa puhemies

nuorisotakuun aikana nuorisotyöttömyys on kasvanut

meillä etelä savossa nuoria työttömiä on vajaa tuhat

hallitus tarjoaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi oppivelvollisuusiän pidentämistä